mutta vaikea on ymmärtää yksinkertaisen yhtälön perillemenoa

kaikilla laskutoimituksilla tulee tulokseksi että lohen kilohinta tulee moninkertaiseksi joella pyydettynä kuin merellä pyydettynä

jatkuvasti tempoileva lohipolitiikka ei kannusta jokivarren yrittäjiä kehittämään yritystoimintaa ja tämä kuihduttaa entisestäänkin väestökadon leimaamaa aluetta

toisaalta

valiokunnan mielestä on myös selvää että perustuslain yhdenvertaisuussäännökset asettavat suoraan rajoituksia valtuuksien nojalla annettavien säännösten sisällölle silloin kun asetuksenantovaltuus mahdollistaa erityiskohtelun

siten ammattikalastajien etusijalle asettamisella ei esimerkiksi voida tehdä muulla perusteella merialueella kalastukseen oikeutettujen mahdollisuuksia kalastukseen asiallisesti ottaen tyhjiksi

tämä perustuslaillinen tulkinta tulisi ulottaa myös jokialueella kalastukseen oikeutettujen oikeuksiin eli ammattikalastajien etusijalle asettaminen merellä ei voi saattaa jokialueella kalastukseen oikeutettujen mahdollisuuksia tyhjiksi

kiitos ministerille tosiaan eilisestä hyvästä laajakaistalinjauksesta ja kiitos myös kotitalousvähennyksen laajentamisesta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

lukuun ottamatta ed

mustajärveä

lapissa on totuttu elämään luonnon kanssa sovussa ja myös matkailuelinkeinon edun mukaista on ottaa huomioon ympäröivä luonto ja näin myös tehdään

nyt käsiteltävänä on hanke jolla pallaksen matkailukeskus on tarkoitus saattaa vastaamaan nykyajan vaatimuksia

kansallispuistot on tarkoitettu ihmisiä varten ja sen vuoksi niissä on myös oltava rakenteita joiden avulla ihmisten virkistäytyminen on mahdollista

esityksessä hanke on määrällisesti hyvin rajoitettu ja myös laadulliset vaatimukset ovat erittäin tiukat

aika näyttää onko esityksen tiukkojen rajoitusten määrittelemä suunnitelma toteuttamiskelpoinen nykyisen tai kenenkään muunkaan yrittäjän toimesta

kuitenkin esitetty suunnitelma antaa mahdollisuuden saattaa alue palvelemaan ihmisten virkistyskäyttöä paremmin kuin tämänhetkinen tilanne ja esitys on syytä hyväksyä

matkailuelinkeino on noussut lapin omista vahvuuksista ja sen avulla on myös tulevaisuudessa voitava pitää hyvinvointia yllä myös meillä maan pohjoisimmassa maakunnassa

vaikka turvallisuusympäristömme ja turvallisuusolojemme kehitys ei olisikaan vain sattumasta tai muista meille odottamattomista tekijöistä kiinni niin parasta varautumista on varmasti säilyttää avoin mieli ja joustava asenne tulevaisuuden ratkaisuja ajatellen

kun suomikin on aikaa myöten vaurastunut ja voimistanut kansainvälistä sitoutumistaan on helppo kysyä miten meidän tulisi kehittää ja käyttää saamiamme vahvuuksia ja verkostoja

niin globaalin kuin kansallisenkin turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä on tai ainakin tulisi olla vähintään yhtä paljon kyse kaikkia koskevien uhkien torjunnasta kuin rajallisista resursseista taistelemisesta tai muiden yksityisetujen valvonnasta

parhaimmillaan voimme puhua yhteisten mahdollisuuksien edistämisestä

suomen osalta ajankohtaista on muun muassa keskustelu muiden pohjoismaiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja eun ja ykn puitteissa noudattamastamme linjasta

yhteistyötä on hyvä pitää arvossa ja tukea erityisesti silloin jos sitä kautta on saavutettavissa lisätehokkuutta omina ja yhteisinä pitämiemme tavoitteiden ajamiseksi

tänään on paljon puhuttu puolustusbudjetin kasvattamisesta ja muun muassa jatkuvasti nousevat materiaalikustannukset varmasti edellyttävät tätä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on annettu ymmärtää kuitenkin että varojen käyttö edellyttäisi saamelaislain tai saamelaisasetuksen muutosta

pitääkö tämä paikkansa vai ei ja jos pitää niin minkälainen aikataulu tämmöisessä olisi

työpaikkojen turvaaminen on vaikea haaste myös suomessa vaikka tilanteemme on moniin muihin maihin verrattuna kohtuullinen

euroopan unionissa ei ennusteta työttömyyden kasvavan suomessa yhtä paljon kuin valtaosassa vertailumaita

esimerkiksi saksassa toteutetaan valtion tuen turvin lyhennettyä työviikkoa teollisuusalalla

työttömyyden kohdatessa pelkät ammatillisten valmiuksien lisäämiseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen tähtäävät toimet eivät välttämättä ole tarpeeksi tehokkaita keinoja syrjäytymisen ehkäisyyn

te toimistojen resursseja on kohdistettava etenkin nuoriin ja esimerkiksi oppisopimuskoulutusta on pyrittävä lisäämään ja kehittämään

työministeri cronberg on asettanut alkukeväästä työryhmän pohtimaan miten erityisesti nuorten miesten työvoimapalveluita voitaisiin kehittää ja raportti siitä on valmistunut

kysymyksessä on hyvin monimutkainen ja haastava yhteiskunnallinen tilanne

suuren valiokunnan jäseniä on pidetty hyvin ajan tasalla tilanteen kehityksestä mutta tulevaisuuden ennustaminen on mahdotonta ja on luotettava asiantuntijoihin

työttömyydestä aiheutuvien ongelmien vaikutukset nyt taantuman aikana ovat inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti katsoen vaikeat ja ne heijastavat vaikutuksensa taantuman jälkeiseen tilanteeseen

arvoisa puhemies

irlannin talous on tullut korkealta alas

alun alkaenkin jätettiin noudattamatta vakaussopimusta joka olisi toiminut kontrollina

määrärahojen harkitsematon lisääminen ja harkitsematon käyttö ei palvele kenenkään etua vaan on tarkkaan seurattava missä ja millaisia tarpeita on kullakin hetkellä

nyt on tehtävä mitä on tehtävissä

on tarkkaan harkittava jotta niukilla resursseilla saadaan paras mahdollinen vaikuttavuus aikaan

yksi kolmasosa on imfllä yksi kolmasosa euroopan rahoitusvakautusmekanismilla ja loppuosa katetaan muun muassa irlannin itsensä avulla

tilanne on todella vakava ja nyt on keskityttävä minimoimaan vahingot

tärkeimmät linjaukset kiteytyvät siihen että jäsenmaiden omaa vastuuta talouspolitiikkaansa seurauksista selkiytetään ja myös yksityisen sektorin edellytetään osallistu yk yksityiseltä sektorilta edellytetään osallistumista mahdollisten rahoitusmarkkinakriisien taakanjakoon

koko unionin tulevaisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää että uusien rahoituskriisien syntyminen estetään muun muassa vahvistetulla valvonnalla

nyt on mentävä näillä eväillä ja tehtävä päätökset jotka ovat suomalaisten kannalta parhaat mahdolliset

valtio on tukenut kuntia monella tavalla ja on totta että kuntien on tehtävä myös oma osuutensa näissä talkoissa ja rakenteellisiin uudistuksiin on mahdollisuuksia